hallitusohjelmaan kirjattu tavoite yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi ei ole hyväksyttävissä

velkamäärä kunnissa peräti kymmenkertaistuisiä tähän asti olen kuvitellut että olemme samaa mieltä siitä että tuote ei pystytä

no koulutuksen eriarvoistuminen alueellinen eriarvoistuminen on tietysti huolestuttavaa ja täällä on nyt puhuttu pääkaupunkiseudun ongelmista ja lukioitten eriarvoistumisesta

mutta yritykset vielä ja yrittäjyys

minä toivon todella hallitukselta toimia pienten ja keskisuurten yrittäjien ja yritysten verotuskohteluun ja siihen miten saadaan sieltä juuri niitä jatkajia esimerkiksi jonkun perintöverotuksen kautta koska meillä on tällä hetkellä ihan oikeasti työnantajapula

ja vastaus siihen on tämän uudistuksen jatkaminen jota vielä täällä on

mutta nyt on kysymys siitä että tämä kollajan allas sijaitsisi kollajan paliskunnan alueella ja se allas tarkoittaa että sieltä häviävät porojen laidunmaat ja porojen teurasluku on suoraan verrannollinen neliökilometreihin millä porot laiduntavat

pidettiin ihan väärä päämääränä jopa kuntien yhdistymistä pidettiin

millä ohjeistuksella suomen luonnonvaroja aiotaan käyttää kansantalouden hyväksi jos sorateiden varsille ei saa rakentaa puuta ei pääse korjaamaan eikä luonnonvaroja yleensäkään saa hyödyntää

kyllä näille erikoislukioille täytyy olla sijaa mutta ennen kaikkea me tarvitsemme sitä tasa arvoista lähikouluverkkoa

meillä ei yrityksille löydy jatkajia jos me itse teemme sellaisia esteitä sinne että nuoret yrittäjät eivät halua jatkaa

ensi vuosi sitten valtiovarainministeriössä

minunkin mielestäni jos lähdetään nyt siitä ajatuksesta että koulussa täytyy oppia vuorovaikutusta meillähän on jo olemassa siellä vuorovaikutuskanava elikkä se opettaja joka ohjaa sitä tilannetta

parhainkaan etäopiskelu ei lähiopetusta korvaa mutta ne täydentävät toisiaan ja toki koulutusteknologian avulla päästään tuloksiin

eri vaihtoehtoisia

tämän työryhmän työn ministeri virkkunen muutti syyskuun alussa nokan hoiti

sitten on todettava että koulutuksen järjestäminen vaatii laajempia hartioita sillä joka kunnassa ei voi ammattikoulun jokaista linjaa olla tai ammattikorkeakoulua joka toisessakaan kunnassa

me voimme ehkä piiloutuakin sitten sen tietotekniikan taakse emmekä välttämättä mielestäni tarvitse niitä kaikkia älytauluja ja muuta tietoteknistä laitetta mitä varmasti mielellään kouluihin kaupataan

ei se tehdä esityksen elinvoimaisesta kunta on kunta ja palvelurakenteesta karttaesityksenä jolloinka nämä vaihtoehdot karsittiin pois ja tästä vaihtoehdottomasta nyt pyydetään kunnilta lausunto että se siitä vaihtoehtoisuudesta

mutta minä toivoisin että näistä hallintokokeiluista kuten kainuusta näitä tuloksia hyödynnettäisiin ja kun meillä on nyt ihan hiljattain tullut voimaan kuntakokeilulaki jossa on myös tämä koulutuskokeilu yhtenä osiona niin samaten toivoisin että sitten näistä kokeiluista myös otettaisiin niitä toimivia rakenteita esiin ennen kuin lähdetään kauheasti näitä rakenteita muuttamaan ihan uudistamisen vuoksi

eritoten maan nopea kuulemiskierroksen jälkeen kunnilla on muutama hetki aikaa on perusteltu lausunto huhtikuun kolmanteentoista päivään mennessä että tämä lausunto asia on ehditty paneutua tästä toimi

eli meidän pitäisi perehtyä siihen mitä se on didaktisesti opetusmenetelmiltään ja myöskin tietysti ihan kasvatustieteelliset näkökulmat huomioon ottaen

lopuksi haluan vielä kiittää hallitusta siitä että on puututtu koulurauhan parantamiseen koska se on minun mielestäni aivan yksi olennainen osa pisa tutkimuksissa menestymistä että me panostamme koulurauhaan

sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys joka pohjautuu uuteen kuntarakenteeseen pitää olla valmis toukokuun lopussa wiio kuin vielä ei ole lausunnoista hääviin ehditty tehdä yhteenvetoa mikä näiden lausuntojen merkitys käytännössä ole onko tässä aikataulussa yhtään mitään realismia eli mikä on usein kuntien lausunnon

kun tämä lakiesitys oli lähetekeskustelussa niin hyvin usea edustaja myös mäkisalo ropponen muistaakseni otti täällä esille sen että tämä on myös mahdollisuus ja olen iloinen siitä että täältä nousivat myöskin ne mahdollisuudet löytää ja paikantaa niitä ongelmia ja pelastaa tavallaan sitten niitä nuoria siinä mielessä että se häiriökäyttäytyminen voi olla viesti jota ei muuten osata tuoda esille ja tällä tavalla pystytään sitten tarttumaan ongelmiin

arvoisa puhemies

ei pidä tehdä siitä mitenkään syyllistävää

arvoisa puhemies

semminkin kun siinä kuntien kuulemisessa kysytään muun muassa niitä vuosilukuja milloin he haluavat liittyäkseen toiseen kuntaan ei kysytä haluatteko liittyä tai järjestää palvelut jollain toisella tavalla ja haluat korvataan lähidemokratian sururyhmillä ja siksi en ihmettele että äidin esimerkiksi edustajat lauslahti on ottanut kantaa sen puolesta että tähän suurkuntahankkeeseen ei

on ennen sanottu että kirves on metsän paras hoitaja ja edustaja kiuru käytti tästä kun keskusteltiin metso rahoista sanaa taantumuksellinen

minusta on taantumuksellista tältä hallitukselta se että se on lisännyt kivihiilen käyttöä

kun on puhuttu lähiruoasta minä haluan puhua myös lähienergiasta bioenergiaohjelmasta ja metsäpolitiikasta

hallitus haluaa viedä keskuskaupunkien ulkopuolella asuvilta ihmisiltä koulut vanhainkodit ja päiväkodit jotta raha riittäisi pystyttämään

peruskoulun opettajana ja sivistystoimen johtaja

uusi hallinnon porrastaa tähän

demokratian näkökulmasta

edustaja satonen viittasi että kyllä siinä neljässä minuutissa monenlaista ehtii mutta pitäydyn silti näkemyksessäni että jonkinasteiset ja sateisesta näennäisdemokratiasta

en varsinaisesti kanna huolta niinkään yhdenkään hallituspuolueen sisäisestä eheydestä se on

ette tiedä maakunnalliset vaikuttajat s yksi toisensa perään vastustaa tätä uudistusta ette anna heille ilmeisestikään arvoa kuulemisen

on useampia lehtilausuntoja kirjoituksia tarvita tuln edustaja lausua joka todellakin

pikku sannan puhe toisenlaisen hallinnon huolella kun täällä eduskuntasalissa lauslahti

pää on kysymys myös tässä meidän miljoonakaupunkiajatuksessa siitä ja myös yleensäkin tässä uudistuksessa

ketään tänne tosiasiassa ratkaisemaan jotain ongelmaa vai metsästetäänkö ne hanai juu ja pääkaupunkiseudun kohdalla päämetropolisuurmiljoonakaupunki on enemmänkin populistista heittoa ilman selkeätä näyttöä tai yleensä pohdintaa siitä että mitään kisoja iskeä siihen

seudullisesti on rakennettu erittäin vahvaa elinkeinotoimintaa vantaalla kauppa ja logistiikan keskuksia ja espoossa on jätealan keskuksia voi kysyä miksi

jos kerran kunnat kehittyvät ja myös tulevaisuudessa ovat elinvoimaisia pitääkö muutosta tehdä muutoksen vuoksi vai itse asiassa pelkästään sen takia että muutos ja liike on

arvoisa puhemies

ei uudistusta vastustetaia ei jos kokoomuslaiset valtuutetut taikka jopa kansanedustajat omalta alueeltaan tuovat kritiikkiä virkamiestyöryhmän esitystä puoltaa niin ei se ole uudistuksen arvostelua vaan se on nimenomaan siitä että me haluamme kuulla sieltäkin kautta niitä kokemuksia joita on ja sen takia me kerromme muun muassa riihimäen hyvinkään seudulla e ajatuksella tavalla johon suuntaan meidän mielestä pitäisi kuntarakennetta uudistaa ja mahdollisesti hivenen muuttaa jostain tuota tehtyä virkamiestyöryhmän esitystä ja

arvoisa puhemies

mutta ehkä se on sitten tämä keskustan tyyli tehdä tätä oppositioyhteistyötä jollain laillahan se ehkä täytyy sitten itsensä ylentää jos ei muuten niin toisia alentamalla

kehysriihen valossa on tietenkin totta että jos tällä esityksellä on kallis hintalappu kyllä se työpaikkojen syntymisen suhteen on ihan selvä uhka

kunnista joissa keskustalla ykköspuolueen paikka on tässä maassa lopetettu eniten kyläkouluja miksi te teette niin miksi te ette turvaa niitä lähipalveluita tai miksi kuntaministeri kiviniemen aikaan vuonna kaksituhattayhdeksän tässä maassa tehtiin suomen historian suurinta keskittämispolitiikkaa miksi kiviniemi ei pysäyttänyt siitä kun hän oli kuntaministerinä ainakin se että rakenteita pitää uudistaa hän näki sen että vanhoilla rakenteilla ja tyhjillä ey alueella ei pysty tätä maata rakentamaan sillä että me tuomme palveluita sinne missä ihmisiä vaan kyvystään haluan korostaa

mutta kyllä tämän vaikutus varmasti jää nähtäväksi ja tähän voidaan sitten tehdä korjausliikkeitä mikäli se eu lainsäädännön puitteissa on mahdollista

arvoisa herra puhemies

kaikki palvelut loppuvat itsekseen silloin jos niillä ei ole käyttäjiä

jos kyläkoululla ei ole oppilaita

silloin ei kannata pitää kyläkoulua mutta keskusta haluaa puolustaa lähipalveluita ennen nyt ja tulevaisuudessa siirsi nämä haluamme tehdä lähipalvelulain

olemme erittäin valmiit yhdessä teidän kanssanne valmistelemaan sen lähipalvelulain jolla taataan kohtuullisella etäisyydellä jokaiselle suomen kansalaiselle

on tosiaan arveluttavaa että meidän kuntapäättäjien pitäis kolmastoista huhtikuuta teidän asemanne näkemättä mitä tehdään koskaan kukaan ei tiedä mitä tuleman pitää ja meidän pitää sitoutua tähän suureen kuntaremonttiin jää olisi tarjolla olisi väittää että tämä tilanne että sitten kun nämä sosiaali ja terveydenhuollon rakenteet tulee

julkisuuteen niin vasta sen jälkeen hän että iskuun iski näitä lausuntoja siitä vielä ihan kokonaan uusi että mitenkä käydään keskustelua opetustoimen ja kulttuuri kai se että muumien estettä jos hän ottaisi tämästä yhteistyötä pyörä jäi töihin ja puhaltamiseni otin tai sen oikein kunnollinen aikalisä ja jotta saataisi mitään jätti tiedotettua täällä eduskunnassa taas kuntatasolla meidän kaikkien olis paljon parempi tehdä näitä ratkaisuja uskon että se johtaisi paljon parempaan tulokseen mutta tämmöisellä hätiköinnilläitu mutta

puhe

tällaiset puheet

yhdessä salissa on teidän keskustan taholta

miksi te haluatte ottaa kunnanvaltuustolta oikeuden päättää omasta

siinä oli oikeassa että pitää laittaa fokus sinne palvelun nimi katsotaanpa vielä yksi on konkari

ite lyhyessä ajassa muutu sen tapa kaksituhattayhdeksän pieniä alle kai kymmenen tuhannen asukkaan terveyskeskuksia satakaksikymmentä kaksi vuotta myöhemmin puolet siitä puolet siitä kahdessa vuodessa pois sillä ero oli kuntaministeri pääministerin esti tällä

ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne

lisäksi tämä uudistuksen tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ajo asukkaiden saatavilla olevat palvelut kehittämään nuku kopio parasta

ai sääherra puhemies

kysyisin edustaja saarikolta kun hän viittasi tulevaan elikkä siihen että kun hän jo käynyt vielä katsomassa itse vaan on huhujen arvioinnit tässä pohtimassa kysymystä miten tätä kuntauudistusta pitäisi viedä eteenpäin niin kysyisin mikä hänen näkemyksensä olisi siinä että mitenkä tartunta wallace pidätettiin

joku työntää auton etupää on monta kertaa edetä hitaasti ettei hallituksen tavoitteena on vahva elinvoimainen kunta ja sen minkä pää ja kunta ei ole sinällään itsetarkoitus vaan ennen kaiken ihmisiä jotka niitä palveluita tarvitsee jos me lähestymme tätä kysymystä yksittäisen kansalaisen tai kuntalaisen näkökulmastaisin näyttää ihan erilaiselta kunakin kuntarakenteita

jos esimerkiksi toi tänne kuntalainen tarvitsee vaikka vanhusten palvelu on cembalo ja järjestää tunteja kunta on velvollinen järjestämään tämän palvelun ja kuulin sitten myös kunta rahoittaa tämän palvelun omilla tällä verotuksella omalla verotuloillaan ja saa siihen sitten tukea valtiolta ja kerää myös osan

ulkoisen kunta tähän elinvoimaisuuteen pystyttää tätä elinvoimaisuutta pysty vahvistamaan ihan pysty myöskään turvaamaan verotuspohjaa jolla hän tarjoaa siten myös tarvittavat palvelut niin

hallituksen esityksessä ehdotetaan oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annettuun lakiin lisättäväksi säännös oikeudesta saada salassapitosäännösten ja tuomioistuinten antamien salassapitomääräysten estämättä tutkimus ja seurantatehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisia tietoja maksutta

etana on se lähtökohta minkä takia meidän pitää hahmottaminen kuntarakennetta jotta me pystymme tulevaisuudessa tarjoamaan kuntalaisille tarvittavat

lisäksi lakiin otettaisiin säännökset tutkimuslaitoksen oikeudesta muodostaa tutkimusrekistereitä eli tutkimuslaitoksen tehtäviin lisättäisiin tutkimusrekisterien ylläpito ja lisäksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ehdotetaan täydennettäväksi säännöksellä oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustarkoituksia varten keräämien tietojen salassapidosta mikä on tärkeää kun salaisia rekistereitä luovutetaan

gp ajoissa toimimista ei tänään kuultiin edustaja kiviniemen tituleeraavan pääministerin sanoja siten että se olisi pelottelua kun kehottaa katsomaan valtiovarainministeriön nettisivuilta jää kuntien väestörakenteen ja taloudellisen tilanteen ennusteita onko tosiasian toteaminen pelottelua minusta ei pelota vaan taloon jos halutaan sulkea silmät tulevaisuus on yksi peruste kuntarakenneuudistukselle ja ennakoiminen toinen tosiasia on että jo tällä hetkellä ei ehkä katsota riittävästi omien kuntarajojen ulkopuolelle onko vieläkö naapurikunnassa yhtä hyvät palvelut kun omasta kunnasta tai millä kustannuksilla

oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on harjoittaa riippumatonta oikeuspoliittista tutkimusta mikä on yhteiskunnan kannalta tärkeää

mutta perussuomalaisten varjobudjetti ottaa kaiken kaikkiaan vähemmän velkaa kuin hallituksen budjetti ja niin kuin sanoin nämä varjobudjetit joita täällä oppositio on esittänyt ovat tasapainoisia

tutkimuslaitos tuottaa perustietoa oikeuspoliittisen suunnittelun lainvalmistelun ja päätöksenteon pohjaksi ja on ainoa valtion sektoritutkimuslaitos kriminologiseen perustutkimukseen

otan kuntarakenteen yksi tärkeä tavoite on tasata näitä kustannuksia ja taata hyviä palveluita

nyt meillä siirretään sieltä suorista tuista rahaa neuvontaan ja hallinnointiin useita henkilötyövuosia

laissa säädetyin rajoituksin tutkimuslaitos voi luovuttaa tietoa tieteellistä tutkimusta varten ja myöskin yhteistyösopimusten mukaisesti tieteellistä tutkimusta harjoittavalle laitokselle tai yhteisölle

lakkauttamassa pieniä lukioita suhteellisen pieniä lukioita jotka ovat monien arvion mukaan elinvoimaisia niin se edistää koulujen lakkautuksesta

valiokunnassa olemme todella keskustelleet siitä että esimerkiksi bulgariassa ja romaniassa on paljon viljelijöitä jotka eivät osaa lukea eikä kirjoittaa ja silti he pärjäävät ilmeisesti saman hallinnoinnin kanssa kuin suomalainen maanviljelijä

edustaja niikko nosti edellisessä puheenvuorossa esille huolen siitä että käsiteltävänä oleva vaalilaki ja se äänestyspäivän muutos ei välttämättä vaaliaktiivisuutta täällä yhteiskunnassa ja kiinnostusta vaaleihin lisää

tämä helpottaa muiden tutkimuslaitoksien kanssa yhteistyössä tehtävien tutkimushankkeiden toteutumista

keskustaa teillä tuntuu olevan mahdotonta ymmärtää hallituksen suunnalla ei keskustaan

valiokunnan saaman selvityksen perusteella tietosuojanäkökulmasta ei ole huomautettavaa tutkimuslaitosten oikeuteen saada salassa pidettäviä tietoja ja muodostaa sitten näitä edellä mainittuja rekistereitä tai luovuttaa tietoja toiselle tutkimuslaitokselle

ajattelen että se on enemmän tässä mietinnössä joka on käsittelyssä elikkä tämä kuntalain kokonaisuudistus joka on pitkään valmisteltu laki ja on sinänsä varmasti aika perusteellisestikin käyty läpi

no meidän näkemyksemme mukaan paikalliset päättäjät tietävät parhaiten mikä malli minnekin sopii edustaja kiljusen alueella on salaperäinen suunnalla on ollu

sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaavalla tavalla me haluamme ensin kipalementaarisen valmistelun puhtaalta pöydältä ja erilaisia ratkaisuja eri puolille suomea kunkin alueen vahvuuksien mukaan

toki joitakin kiireitä ja ehkä hivenen huonoja ajankohtia lausuntokierrokselle siellä oli ja myöskin mietinnössä todetaan yksimielisesti että tämän suuren lakiesityksen valmistelu olisi pitänyt tehdä parlamentaarisesti ja tämä on sitten nostettu myös lausumaan

tämän mukaan tutkimuslaitos saa käsitellä tietoja ainoastaan lakisääteisten tutkimus ja seurantatehtäviensä toteuttamiseksi

hän totesi puheessaan että elinkeinoelämä voisi kuihtua useilla alueilla kuntauudistuksen